työllisyysaste ei ole noussut

edes nuorisotakuu meille kaikille tärkeä hanke ei ole onnistunut

työttömyydestä on tullut yhä yleistyvä vitsaus

arvoisa puhemies

lienee vähän kulunut vanha sanonta että sitä tikulla silmään joka vanhoja muistelee mutta kyllä hieman kiinnitti huomiota että täällä esimerkiksi edustaja arhinmäki niin kovin painokkaasti puolustaa perheiden valinnanvapautta ja muistaakseni juuri teidän puolueenne oli yksi niistä jotka olivat aivan ehdoin tahdoin haluamassa pakkokiintiöidä kotihoidon tukea viime kaudella jolloin taas me puolustimme lapsiperheiden valinnanvapautta

siksi keskustan mielestä työllisyys työpaikkojen luominen työpaikkojen säilyttäminen pitkäaikaistyöttömyyden taittaminen toimivat työvoimapalvelut sekä työssä viihtyminen ovat nyt politiikan asialistan numero yksi

kaiken kaikkiaan on tärkeintä huomata ja toivon että tässä varmasti kaikki puolueet ovat yhdessä rintamassa pohtimassa ajatusta siitä että ei meidän tehtävämme ole vain parantaa perusturvaa tai parantaa työttömyysturvaa vaan tehdä työelämä avoimemmaksi kaikille niin että tukien ja sosiaaliturvan perusturvan yhdistäminen työntekoon on aina kannattavaa oli hallituspohja mikä hyvänsä

toivomme hallitukselta lisää ratkaisuja tähän tärkeään työurien pidentämisen kokonaisuuteen johon työllistämistoimenpiteetkin keskeisesti liittyvät

muutoinkin hallituksen politiikkaa voisi vastuullisen ja ennustettavan linjan sijaan kutsua pyöröovien politiikaksi jossa kulku käy ulospäin tiuhaan tahtiin

ja vielä selvempää ja erinomaista on se että valiokunnat jotka tätä ovat käsitelleet ovat painottaneet tämän lain seurantaa erityisesti siltä osalta millä kriteerein eri kunnissa päädytään siihen että lapset saavat kokopäiväisen hoidon

se on parasta turvaa ja se on lähtökohta josta pitää myös sosiaalipolitiikan ponnistaa ei käsitellä sitä erillisenä asiana kun puhutaan työllisyydestä ja suomalaisista työpaikoista kasvusta ja yrittäjyydestä

miten aiotte seuraavan vuoden aikana hyvä hallitus vastata tähän kasvavan työttömyyden vitsaukseen

on ensiarvoisen tärkeää että nyt kotoutuvat lapset muualta tulleet saavat vaikkapa sen kokopäiväisen varhaiskasvatuksen sovitusti suomen kielen edistämiseksi

mutta kuten täällä on käynyt ilmi meidän näkemyksemme eroavat hallituksen esityksestä siltä osin että me olisimme halunneet parantaa ja meidän esityksemme perustuu siihen että tarveharkinta sekä puolison että vanhempien tulojen osalta poistettaisiin

arvoisa pääministeri te jätätte jälkeenne kovin vähän vastauksia mutta sitäkin enemmän kysymyksiä

teille on hyvä tulla nyt se tässä yhteydessä tiedoksi että ei sellaista lakia ole että vanhat lääkkeet jätetään päälle ei ole

meillä on koulutettu tällaisia lääkehoidon kokonaisarviointifarmasisteja joiden tehtävänä olisi arvioida sitä yhdessä lääkärin kanssa mitä lääkkeitä tarvitaan

kyllä se niin on että eniten lääkekorvauskustannuksiin voi vaikuttaa ja yleensä lääkkeisiin meneviin rahoihin vaikuttaa se joka niitä määrää jolloinka pitää olla nimenomaan tämä rationaalinen lääkehoito ja kaiken kaikkiaan se kokonaisvaltainen miettiminen mitä tämä ihminen tarvitsee

sitten täällä kysyttiin siitä että myöskin laitoshoitoon liittyy siis lääkkeitä ja kun se on kokonaishoitoa niin se sisältyy siihen hoitopäivän hintaan

sitten vielä

läänikeskustelua varten esitellään päivän viidesosa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta on jo kyse on siis apteekkimaksusta ja terveysvaliokuntaan

käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä laiksi apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta muutettaisiin apteekkimaksujärjestelmää

luulen että moni meistä suomalaisista ajattelee samalla tavalla hekin jotka elävät arkea sairautensa kanssa joku pelossa joku toivossa

olemme tehneet tuottavalle työikäiselle sukupolvelle erinomaisen työterveysjärjestelmän ja samaan aikaan jonot lapsia sairaita työttömiä ja vanhuksia hoitavissa terveyskeskuksissa ovat kasvaneet

me haluamme panostaa ikäihmisten liikuntapalveluihin ja virkistystoimintaan tuemme julkisen toimijan rinnalla järjestöjä ja vapaaehtoistyötä

laadukas neuvolatoiminta lapsiperheiden kunnallinen kotiapu kouluterveydenhuollon tarkastukset työterveydenhuollon palvelut sekä mielenterveyden matalan kynnyksen palvelut ovat osa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

minusta on tietysti perusteltua ja ymmärrettävää että tämä nyt toista päivää jatkuva salikeskustelu keskittyy pitkälti kommentoimaan näitä yksittäisiä säästöpäätöksiä joista yksikään hallituspuolueen edustaja ei ministeriaitiosta tai täältä salin puolelta ole ymmärtääkseni väistänyt vastuuta tai pitänyt niitä mieluisina

niin ikään tarvitsemme parempaa kuntoutusta sairauden jälkeen

sen sijaan kuitenkin hämmästelen sitä mikä ehkä kuvastui parhaiten tuossa edustaja tuppuraisen puheenvuorossa kun te kysyitte miksi tästä jo olemassa olevasta samapalkkaisuusohjelmasta esimerkiksi ei ole kirjausta hallitusohjelmassa

minusta tuntuu hämmentävältä että oppositiopuolueista kukaan ei ole ottanut kantaa siihen mitä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja vanhanen jo eilen esitti mikä on teidän arvionne tästä kokonaisuudesta tästä uudesta johtamisen tavasta

kokoomukselle suurkuntahanke tuntuu olevan autuaaksi tekevä voima joka poistaa terveydenhuollon työvoimavajeen ikääntyvien kasvavan määrän kansansairaudet ja lääkärijonot

kaikki tiedämme että teidän hankkeenne tuo säästöjä vain irtisanomisten kautta

arvoisa puhemies

te sdp ja kokoomus flirtailette vaalipuheissanne moneen suuntaan ja kutsutte kansan sokkotreffeille vaaliuurnille

vielä kerran

edellä olevan perusteella kannatan edustaja tiilikaisen esitystä epäluottamuslauseeksi hallitukselle

tämä edustaja saarakkalan lakialoitetta koskeva keskustelu jatkaa luontevasti sitä kyselytunnilla alkanutta keskustelua kestävyysvajeesta ja työurien pidentämisen paineesta

aivan totta että alusta keskeltä ja lopusta hokema alkaa kyllästyttää ja toisaalta on myös lupa kysyä ovatko hallituksen näytöt erityisesti tästä työurien alkupään tehostamisesta laisinkaan riittävät

hämmennyksellä ja mielenkiinnolla sain tämän päivän helsingin sanomista tässäkin kysymyksessä varsin ristiriitaisen kuvan siitä mitä hallitus tulee tälle isolle opintotukikokonaisuudelle tekemään

on puolueita oikealla jotka ovat ehkä edustaja saarakkalan linjoilla suhteessa siihen miten opiskelijan kuuluisi saada tienata rahaa opintojen ohella osa puolueista vaatii kokonaisuudistusta laajempaa remonttia osa taas ei ole valmis oikein mihinkään toimenpiteisiin ja mikä on lainan osuus

on erittäin hyvä että niinkin pieni mutta merkittävä käytännön uudistus on saatu aikaiseksi että verotustiedot valmistuvat nyt ennen kuin tieto siitä pitääkö opiskelijan palauttaa rahaa

olisi helppo siis tukea edustaja saarakkalaa mutta samaan aikaan on kuitenkin todettava että suomalaisten työmarkkinoiden yksi ongelma on se että osa aikatyöt ovat nyt pitkälti opiskelijoiden käsissä opiskelujen rahoitusmielessä ja siksi meillä vajaakuntoiset ja osatyökykyiset osittain ovat työelämän ulkopuolella ja monet muut esimerkiksi pienten lasten äidit jotka haluaisivat tehdä osa aikatyötä

halusin vain vielä todeta nyt kun työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja filatovkin on paikalla että aivan kuten me tuossa omassa lausumaehdotuksessamme totesimme on hienoa kuulla että hallituspuolueen edustaja on samoilla linjoilla että tämä työllistämiskokeilu on yksi ratkaisu josta tosin on todettava täällä sekin minkä edustaja vehviläinen osaltaan totesi että tämä malli sai myös ammattiyhdistysliikkeen suunnalta paljon kritiikkiä ja sille esitettiin vaihtoehtoinenkin ratkaisu tämän byrokratian vähentämiseksi mutta ennen muuta tämä ei vastaa siihen lyhytkestoisten työsuhteiden vastaanottamisen suureen puutteeseen joka nykyisessä työttömyysturvajärjestelmässä on

olemme tässä siis samoilla linjoilla ja olisi siksi suorastaan toivottavaa että tämä lausumaehdotuksemme joka kannustaa hallitusta tämänkaltaisten toimenpiteiden ripeään valmisteluun voisi olla sellainen joka nauttisi kannatusta myös hallituspuolueiden keskuudessa

arvoisa puhemies

erinomaista että hallitus on nyt saanut poliittiset linjaukset tästä aikaiseksi ja täällä salissa on jo tähän mennessä ryhmäpuheenvuoroissa kuultu tärkeitä keskeisiä elementtejä

juuri tämä julkinen palvelulupaus tämän kaiken taustalla ikään kuin luottamus siitä mihin voi veronmaksajana ja kansalaisena luottaa mitä hyvinvointiyhteiskunta tarjoaa

äänestys osoittaa nyt oli aika tyly se ei kartustyy ja puossa yhdeksäns kun panokset ja arkisto seitsemäntoista ei pidä arvoisa puhemies

olen tällä viikolla tavannut sekä omaishoitajia että lastensuojelun läpikäyneitä nuoria ja täytyy sanoa että meillä kaikilla varmasti on opittavaa siinä että me tässä valmistelussa ja rakenne ja rahoituspuheen keskellä pysähtyisimme kuulemaan niitä ihmisiä joita tämä uudistus koskee

äänestin ei

olemme hyvin huolissamme siitä että uutisista on viime päivinä kantautunut käsityksiä että työmarkkinajärjestöt ovat umpisolmussa neuvotteluissaan työurien pidentämisestä

on erittäin hyvä että tähän asiaan on tartuttu tuon täälläkin jo moneen kertaan esiin nousseen valelääkärikohun jälkeen ajatellen myös ihmisten luottamusta terveydenhuoltojärjestelmään ja sieltä saatavaan palveluun

onko niin että te todellakin aloitatte työurien pidentämisen pitkän ja tärkeän projektin nyt siitä että lapsiperheet pienten lasten vanhemmat ja ennen muuta lapset osallistuvat talkoisiin suurimmalla panoksella

minusta valiokunnan tekemä kannanotto asiaan on hyvin kattava ja sinällään hämmästelen tuota perussuomalaisten erikseen tekemää omaa vastalausetta asiaan koska jo tässä valiokunnan kannanotossa nostetaan ansiokkaasti esiin tämä kielikysymys myös ikään kuin rekisteröitävänä seikkana terveydenhuoltoalalla työskentelevien ihmisten osalta

sinällään on kuitenkin todettava että tällä hetkellä tuon rekisterin ainakin sen jota kuka tahansa meistä pääsee terveydenhuoltoalan henkilöstöstä katsomaan tässä juuri edustajakollegan kanssa sitä vielä tarkistimme ei pidä kyllä ihmisestä terveydenhuoltoalalla työskentelevästä ihmisestä kertoman juuri mitään muuta nimen ja syntymävuoden lisäksi ja kyse on siitä mihin sitten vedämme rajan siitä mitä kaikkea haluamme tuolla rekisterissä alan ammattilaisista kertoa tai mitä tietoja sinne vaadimme

mutta mitä tulee arvoisa puhemies näihin muualta tuleviin osaajiin joita tämä maa tarvitsee kaikilla aloilla jatkossakin niin on kuitenkin hyvä muistaa että vaikka täällä ehkä perussuomalaiset ovat nostaneet esiin ongelmia joita muualta tuleviin lääketieteen ammattilaisiin liittyy niin on myös katsottava että se on järjestelmämme vahvuus

varsinkin suurissa kaupungeissa ja itse asiassa ihan kaikkialla suomessa meillä on esimerkiksi venäläistaustaista väestöä ja terveydenhuollossa suorastaan pelastus on se että henkilökunnasta löytyy joku heidän äidinkieltään taitava henkilö

emme voi sulkea silmiämme siltä että meillä on uudenlaisia kielivähemmistöjä ja muualta tulevia ihmisiä jotka tarvitsevat myös varsinkin herkimmissä terveydenhuollon kysymyksissä omaa äidinkieltään

mitä tulee tuohon asuntopolitiikkaan se on varsin totta

edelleen toistan tämän oman ikäpolveni ja nyt opiskeluihin tulevien ihmisten suhteen lainan ottamiseen

arvoisa puhemies

sitä olen koettanut itselleni selittää miksi se ei tunnu luontevalta tai siinä on kysymyksessä myös luottamus ja pikemminkin luottamuksen puute työllistymiseen ja työelämään

en ole alan ammattilainen taustaltani niin kuin edustaja tanus esimerkiksi on en voi kuvitella miltä ammattihenkilöstöstä tämä toimenpide tuntuu mutta voisin kuvitella että ehkä osa pystyy kovettamaan itsensä mutta tuskin se kenenkään mielestä on mikään mieluisin osa työtehtäviä

kyllähän työtä opiskelujen ohessa tehdään monissa ammateissa esimerkiksi humanistisilla aloilla siksi että saisi työelämäkokemusta ja sitä kautta valmiuksia saada työpaikka valmistumisen jälkeen

meidän koulutuksemme ei anna puhtaasti valmiuksia menestyä työelämässä lukuun ottamatta niitä koulutuksia jotka selkeästi valmentavat tiettyyn kohdennettuun ammattiin niin kuin vaikkapa lääkärin kohdalla

meidän koulutuksen työelämälähtöisyyttä parantamalla ei tarvitsisi tehdä työtä koska raha ei ole se ainut motiivi vaan myös työkokemus jos katsotaan omaan alaan liittyviä töitä

kello käy ja minusta nämä uutiset opintotukityöryhmän hyvin vaisusta esityksestä ja nyt hallituksen eripuraisuudesta eivät kerro omiaan siitä että edes tänne työurien alkupäähän olisi saatavissa parannuksia

arvoisa puhemies

jos nyt oikein olen tulkinnut niin tämä laki kuitenkin mahdollistaa sen että työelämäaseman muuttuessa eli työttömyyden koittaessa lapsella on mahdollisuus vielä parin kuukauden ajan olla kokopäiväisessä hoidossa ja tutkimusten mukaan suurin osa löytää ikään kuin uuden työn sinä aikana

ehkä vähemmälle huomiolle on jäänyt tästä hallituksen omaishoitajien aseman parannuskokonaisuudesta tuo omaishoitajuuteen valmentaminen ja siihen kouluttautuminen

arvoisa puhemies

vanhuspalveluissa ja tässä lainvalmistelussa puhutaan aika paljon sävyllä vanhuksen selviytymisestä